mutta ehkä se kolmannessa puheenvuorossa sitten kun löytyy sopiva talouspolitiikan tietäjä jota voi lainata niin sitten minullekin selviää

terveysvaliokuntaan

kähkösen puheenvuoron johdosta kun tiedän että hän on pitkän linjan kuntapoliitikko ja hän monelta osin aivan oikealla tavalla käsitteli kuntatalouden ongelmia

minä luulen että kaikki tässä salissa olevat kansanedustajat jotka ovat kuntapolitiikassa mukana ovat huolissaan kun tien taloudellisesta tilanteesta

en nyt aio ryhtyä kertaamaan kaikkea sitä mitä valtion puolelta on yritetty tehdä kuntatalouden helpottamisen hyväksi

useat tahot kuten esimerkiksi ympäristöministeriö suomen ympäristökeskus ja wwf suomi nostivat esille että lakiehdotuksessa ei huomioida voimakkaassa kasvussa olevan energiapuun korjuun vaikutuksia esimerkiksi rajoituksin vaikka tutkimustulosten perusteella sillä voi olla vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen

sitä tehdään yhdessä valtio osapuolen kanssa ja siellä on erittäin tärkeänä elementtinä myöskin se että kyllä kuntien pitää pystyä tarkkailemaan myöskin omien toimintojensa tehostamista

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätä tulotiedot jos lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt osia loppuun ja loi sen käsittely esitellä värtsi kuudesosa eduskuntaa ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt maa ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä

tässä suhteessa meillä on ensi viikolla varmaan hyvä mahdollisuus jatkaa keskustelua kun paras hankkeen tuloksia arvioidaan ja luodaan linjauksia mihin tavoitteisiin sen tulevaisuudessa tulisi suunnata

tähän väliin ministeri räsäselle lyhyt puheenvuoro pari minuuttia

kankaanniemelle joka on huomattavan kauan tässä parlamentissa toiminut kaikella ystävyydellä totean että hallituspuolueitten kansanedustajilla on hieman toisenlaiset tavat vaikuttaa kuin tehtailla näitä talousarvioaloitteita

nyt siirrymme siihen vaiheeseen että otetaan ryhmäpuhujien debattikierros minuutin pituisin puheenvuoroin ja sitten varapuhemies joutsenlahti viisaasti harkitsee jatkaako hän vielä debattia

kankaanniemi kuvittelee tämänkertaisessa budjettikäsittelyssä aikaansaatavan

rantakankaan kanssa tästä sitten kahden kesken

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

niin kuin monet aikaisemmat puhujat ovat jo todenneet hallituksen esitys uudeksi kuntajakolaiksi on tarpeellinen ja nimenomaan siitä näkökulmasta että se toteutuessaan edistää minun mielestäni selvästi kuntarakenteen uudistumista ja myöskin tämä lainmuutos saa aikaan sen että nämä kuntajaon muutosprosessit tulevat sujuvammiksi ja toivottavasti myöskin joutuisammiksi

muistutan kuitenkin siitä että ministereitten esiintymisten jälkeen jatkossa on sitten myöskin mahdollisuus debatteihin ja eihän sitä vielä tiedä mitä ilta tuo tullessaan

mennään puhevuorolistaan ja ensimmäinen puhuja on pankeissa anteeks katvealueeseen vaan laadusta mustajärvi

nyt tulee nimittäin kaksi vastauspuheenvuoroa odottakaa ihan kaikessa rauhassa

itse asiassa ajattelin ehkäpä jopa hieman filosofisesti pohdiskella näitä kuntajaon kehittämisen tavoitteena olevia asioita jotka ovat juuri tämä ed

asian käsittely keskeytetään

me aika usein ohitamme nämä lähtökohdat ja minusta monessa monessa kuntaliitoksessa kannattaisi ensiksi pohtia toteutuvatko nämä lähtökohtapremissit ennen kuin ryhdytään siihen tekniseen toteuttamiseen

muistan että kun esimerkiksi tuolla joensuun seudulla edellisen vaalikauden alussa tehtiin kuntaliitos niin rohkenin vastustaa sitä nimenomaan siitä näkökulmasta että minusta se ei palvellut tämmöisen eheän yhdyskuntarakenteen aikaansaamista

ruskea peltonen

yleiskeskusteluun päätynyt dl eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan lakiehdotuksen se mikä sitten

ei mitään aika näppärästi se käy

sitten siirrymme viimeiseen ministerikohtaiseen sessioon

pöydällepanoa varten esitellään päivystyksen kuudesosan voi myös ostaa tätä mietitä pannaan pöydälle kahdeskymmenesyhdeksäs ensimmäistä kaksituhattaviisitoista pidettävän täysin istu maksettaneen lausutaan samoin menetellään päivän yhdeksän nasi

vielä rauhoittelen teitä arvoisat edustajat

ellei aivan ennalta arvaamattomia tarpeita ilmene niin seuraava debattivaihe tässä yleiskeskustelussa on vasta ministeri henrikssonin

minun mielestäni se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä että tämmöisen uuden kunnan tulisi olla sekä asukaspohjaltaan että taloudelliselta kantokyvyltään riittävän vahva että se aidosti pystyisi huolehtimaan niistä moninaisista tehtävistä mitä kunnalliselta itsehallinnolta suomessa edellytetään

puhemiesneuvosto ehdottaa että mitita pannaan pöydälle viides toista kaksituhattaviisitoista pidettävän täyspsto hyväksyttäneen hyväks bl

seuraavaksi riksdagsleda muu joukkue

eduskunnan seuraava täysistun torstaina kahdeskymmenesyhdeksäs ensimmäistä kaksituhattaviisitoistakello kuusitoista

äiti he

tämä täysistuntoa d a

ei voi tietenkin mahasta löytyi espoo steroidit sen oksidiyhdistettiin lään konetta jossa kaivettiin testiviiniä nämä patsy tiera puheenvuoron jälkeen

elikkä viesti tässä suhteessa voisi olla että ensisijaisen tavoitteen edelleen pitäisi olla näitten vahvojen peruskuntien muodostaminen

silloin vältyttäisiin monilta minun mielestäni varsin keinotekoisilta yhteistoimintamenettelyiltä joita tämä maa näyttää nyt syn nyttävän erityisesti tuonne sosiaali ja terveydenhuollon tehtäväkenttään ja saadaan aikaan semmoisia rakenteita joissa taloudellinen ohjaus ei oikein ole järkevällä tavalla järjestettävissä

on myönnettävä että ei tämä kuntien yhteenliittyminen ja uusien suurempien kuntayksiköiden muodostuminen saa olla itsetarkoitus

joskus samoja tavoitteita tehokkuutta tuottavuutta kuntalaisten palveluitten turvaamista saadaan aikaan myöskin kuntien välillä tapahtuvalla syvällä yhteistoiminnalla

mutta kokemus on ainakin monessa tapauksessa osoittanut sen että kun tehdään näitä yhteistoimintasopimuksia niin kohta ollaan siinä tilanteessa että ainakin sen isäntäkunnan virkamieskunnan ja luottamushenkilöitten aika tahtoo aika pitkälti mennä niitten sopimusten tulkitsemiseen ja se ei myöskään saa tietenkään olla itsetarkoitus

monestihan kehitys on kulkenut niin että kuntaliitoksiin on nimenomaan päästy tämän yhteistoiminnan kautta ja siinä mielessä ne tietysti ovat erittäin hyviä prosesseja olleet

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

sanotaanko näin että myöskin nämä perustavoitteet elinvoimaisuus alueellinen eheys ja toimiva yhdyskuntarakenne voivat myöskin toteutua vaiheittain

siis voi käydä niin että ensin syntyy liitos joka ei täytä kaikkia näitä tavoitteita mutta jo seuraavassa vaiheessa voidaan päästä parempaan välitulokseen ja toivottavasti sitten kun tuo prosessi joskus toteutuu täysin ollaan jo huomattavasti paremmalla tolalla kaikkien näitten tavoitteitten suhteen

tiusanen pariinkin otteeseen peräänkuulutti sitä että kun kunnat yhdistyvät niin pitäisi saada nopeammassa aikataulussa esille niitä tuloksia siitä yhdistymisestä

minä jaan tämän hänen huolenaiheensa ja tulisikin tätä kuntaliitosmenettelyä viedä siihen suuntaan josta olen muuten merkkejä olevinani havainnut että näitten hyötyjen ja synergiaetujen tavoittelu alkaisi itse asiassa siitä neuvotteluprosessista lähtien

kyllä viisi vuotta on todella pitkä aika odottaa niitä tuloksia niin kuin tällä hetkellä on ja syntyy epätarkoituksenmukaista byrokratiaa ja hieman myöskin luvalla sanoen semmoisia henkilöstöpoliittisia rakenteita joille ei itse asiassa välttämätöntä käyttöä olisi

yleiskeskustelu on päättynyt tai eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisesti

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu on päättynyt tai eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisesti

korhonen täällä salissa on vai kumminkohan päin se itse asiassa menee on jo monta vuotta puhunut tämmöisen strategisen otteen vahvistamisesta kuntien yhteenliittymisessä

ero lakiehdotusten selvitysittelun päät

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivystyksen kahdeskymmenestoinen

ihan lopuksi haluan myöskin sanoa sanani tästä alueellisen eheyden vaatimuksesta mihinkä hallintovaliokunta mietinnössään on ottanut minusta erinomaisella tavalla kantaa

minun lähtökohtani on se että kunnan alue eheys on ehdottomasti ja sen täytyy olla pääsääntö mutta ei voi olla myöskään niin että jos jostakin syystä esimerkiksi välissä olevan kunnan itsepintaisen vastustuksen vuoksi ei pystytä tekemään järkevää kuntaliitosta ikään kuin ohi tämän vastaan hangoittelevan osapuolen niin ei sekään voi olla tietysti oikea ratkaisu

lähetekeskustelua varten esitellään taideveistokset viidessä asia voi myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

siinä mielessä tämä menettely mikä tähän uuteen kuntajakolakiin liittyy on tietysti paikallaan

kun katsoo sitä menettelytapaa niin voi tehdä sen johtopäätöksen että ihan kevytkenkäisesti ja kevytmielisesti ei kuitenkaan tämmöistä ratkaisua missä se tulevan uuden kunnan alue ei muodostu yhtenäiseksi varmasti tulla tekemään

asian käsittely keskeytetään

toiseen käsittelyyn esitellään päivitys on neljästoista osa nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä

on päättynyt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

oulu

eduskunta hyväksyy etymmässä käsittelyssä sisällöltään päätet lakiehdotukset

on päättynyt

edustaja sasi viivästyy hieman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

toisen käsittelyn esitellä päivystyksen kuudestoista asti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

on nyt päättynyt ja eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja asia

sitähän se tarkoittaa että kun ei ole paikalla niin silloin on poissa

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen asian loppuunkäsite tao te toisen käsittelyä käsitellään päivi hertzin kahdeksasosia

täsmennykseksi kun käytin varmaan edustajien mielestä epätäsmällistä kieltä että valiokunnan puheenjohtaja saa esittelypuheenvuoron sitten kun hän tulee tänne saliin

osittain ainoa tosi tai toiseen käsittelyyn esitellä yli seitsemänsataa sini ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

keskustelu on päättynyt että eduskunta päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen tämä asia on loppuunkäsitelty

lähetekeskustelua varten esitellään päiväkeskuksen kymmenessä ossi on puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan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

muistutan jälleen siitä että puheenvuorojen maksimipituus on

nyt on vain minuutti käytettävissä

no niin ministeri on tehnyt ahkerasti muistiinpanoja siellä

yleisölehteriltä huudettiin

keskustelu on päättynyt jo eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään pääty

lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt ja

onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta on päättynyt ja asia pannaan pöydälle kolmastoista kolmatta pidettävä

toisen käsittely esitellään päiväjärjestyksen viides aasia

kunta ja palvelurakennehanketta täytyy viedä määrätietoisesti eteenpäin ja yhdistymisavustuksiin onkin merkitty talousarviokirjaan hyvin huomattavia resursseja

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ja

tuloksia on saatu aikaan ehkä tähän mennessä jo enemmän kuin rohkeimmatkaan ennustukset olisivat voineet kun tämä hanke lähti liikkeelle ennakoida

myönnän tähän jaksoon seuraavat vastauspuheenvuorot

pääsääntöisesti kyllä luotan että nämä yhdistymisavustukset kunnissa osataan käyttää oikeisiin kohteisiin mutta huomasin täältä talousarviokirjasta että kun yhteistoiminta alueita määritellään ja pyritään saamaan aikaan niin oli kiinnitetty erittäin voimakasta huomiota informaatio ohjaukseen

ja sen jälkeen mennään sitten kyllä jonkin aikaa pelkästään tämän puhujalistan mukaan

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kysynkin ministeriltä voitaisiinko tällaista samanlaista informaatio ohjausta yhdistymisavustusten kohdalta suunnata juuri samalla tavalla uusien syntyvien kuntien elinvoimaisuutta ja elinkeinopolitiikkaa tehostaviin hankkeisiin kenties vielä paremmin ja tehokkaammin kuin tänä päivänä tapahtuu

keskustelu on päättynyt

toiseen käsittelyyn esitellään pari eristyksen kahdestoista osin nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiinsemmassa käsittelyssä